suurin virhe tässä nykyisessä käytännössä on että siellä ovat hyvin erityyppiset rikkeet tai rikokset samanarvoisia sitten ja ne vaan ympätään tällä aikaan ja kertaan pakotetulla muotilla yhteen

z käydään tämän lopun edustaja jaskarin arvoisa puhemies

vielä tähän turvallisuusympäristön muutokseen joko todelliseen tai ainakin voisi sanoa näin kriittisemmin osaksi jopa korostettuun puheeseen siitä

mielenkiinnolla seurasin tiedotusvälineitä liittyen usan presidentinvaaleihin ennen kaikkea republikaanien presidentinvaaliehdokkaisiin ja siellähän oli puhetta tämmöisestä pienoissotilasliitosta

yhtenä vaihtoehtona otettiin esille pohjoismaat ja siinä mielessä kehitetään tätä valmistelua otetaan ne minimipalkat baltian maat kahdeksan maan ryhmänä

mikä on kysyttyä ja useaan kertaan esimerkiksi edustaja teidän arvionne arvoisa ministeri kertooko tämä siitä että yhdysvalloissa suomi nähdään jo ainakin puolittain sotilasliiton jäsenenä paljon lähemmin ja että tämä maaryhmä sitten kokonaisuudessaan liittyisi lähemmäs nato jäsenyyttäkin

arvostan sitä että edustaja tiilikainen on jo useamman tunnin istunut täällä ja osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja hyvä että ehti tähän metsähallitus lain esittelyynkin

mikä sitoo tulevien eduskuntien tai jopa tulevan eduskunnan kädet omistuksen tai tasesiirtelyjen suhteen

sitten tämä käyttöoikeussopimus ei sinälläänkään ole ongelmaton ja minä vielä uudistan sen kysymyksen kun en ole ymmärtänyt vaikka olen pohtinut sitä destia päätöksestä lähtien että mikä ajaa tämän pakon

onko se lähellä nykyistä oleva malli tai sitten metsätalousyhtiö kyse on siitä että valtion metsäomaisuutta laitetaan markkinoille liikkeelle ja metsähallituksella niin kuin sanoin ei ole yhtään konetta joten se asetelma suhteessa destia päätökseen on aivan toisenlainen

eduskunta edellyttää että toimivaltainen ministeriö yhdessä saamelaispaliskuntien kanssa aloittaa kokonaisuudistuksen joka turvaa saamelaisten poronhoidon edellytykset

arvoisa puhemies

tästä saimme tuoreen esimerkin kun ministeri anttila antoi eilen lausunnon jonka mukaan karhun kevätpyynti ei toteudukaan tänä keväänä

hänninen oli asiasta kuulemassa ja ihmettelin kyllä jo silloin kuinka ministeri niin mutkattomasti lupasi näinkin ison asian joka on ollut parikymmentä vuotta esillä

kuitenkin viime kaudella kun tein karhun kevätpyynnistä kirjallisen kysymyksen silloinen maa ja metsätalousministeri korkeaoja vastasi että asian eteenpäinvieminen vaatii notifioinnin eu komissiossa

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siihen että budjettikirjasta löytyvät rahat kemijärvi radan sähköistämisen aloittamiseen ja kemiäkäsjoki radan peruskunnostukseen ja muonionjoen siltainvestointeihin

silloin aikoinaan kun tehtiin uk puisto uk puistolain perusteluosaan kirjattiin tämä savukosken yläperän eli marttitulppio tien kunnostaminen ja se velvoite on vieläkin hoitamatta

se että soklin kaivosta valmistellaan on vain lisäperuste sille että se investointi pitäisi vihdoin ja viimein toteuttaa

kyllä lakiin kirjattu maininta velvoittaa myöskin valtiota

kysyn tästä mikä uutisoitiin juuri ennen liikenne ja viestintävaliokunnan lapin vierailua lapin radiossa ja lapin kansassa että jatkossa ainoastaan nelostie simosta rovaniemelle olisi tässä paremmin ylläpidettävässä luokassa ja kaikki muut jossain muussa huonommassa luokassa

viittasin aikaisemmin debattipuheenvuorossani siihen että saatamme piakkoin saada uutta tietoa euroopan komissiosta ja saimme tälle päivälle margrethe vestagerin komission puolesta antaman vastauksen kysymykseen pakottaako eu säädöstö tai euroopan komission aiemmat päätökset muuttamaan suomen metsähallituksen organisaation nimenomaan yhtiömuotoon

täällä vastataan jos sen tiivistää että valtiontukisääntöjä sovelletaan yleensä yrityksiin eli julkisiin tai yksityisiin yhteisöihin riippumatta niiden yhtiömuodosta ja organisaatiorakenteesta jotka tarjoavat palveluita tai tavaroita tietyillä markkinoilla

tämä merkitsee sitä että valtiolla on oikeus tarjota näitä palveluja metsähallituksen kautta mutta se ei saa soveltaa etuuskohtelua metsähallitukseen tai muihin tahoihin eikä suosia mitään tahoa

siinä olisi ollut hyvin käypäinen ratkaisu

nythän tässä kävi niin että esimerkki ammattiyhdistysliikkeen rapautuneesta solidaarisuudesta oli se että kaksi sopi kolmannen tappioksi

lisäisi työttömyyskassan etuuskäsittelijöitten työtä

lisäksi järjestelmä vaatisi mittavia atk investointeja ja koulutusta

jos työtön itse laittaisi rastin ruutuun kumman järjestelmän valitsee niin se ei lisäisi yhtään vaatimuksia atk järjestelmien suhteen ei lisäisi työtä yhtään

ja joka tapauksessa nyt tällä pakottavalla lainsäädännöllä hyvin monen kohdalla pakotetaan ottamaan se huonompi vaihtoehto kun se toinen vaihtoehto olisi ollut että se työtön olisi saattanut jos itse valitsee valita vahingossa oikein

arvoisa puhemies

ja aivan ylivoimainen enemmistö jo näillä tiedoilla olisi valinnut itselleen edullisemman järjestelmän tämä on päivänselvä asia

arvoisa puhemies

minä kerroin että kaikki poliitikot allekirjoittavat jonkinlaisen yhteiskuntatakuun mutta sitten sanoin että tällaisen hymistelyn rinnalle haluan realismia ja sitä todella tarvitaan

mitkä ovat tosiasialliset pelimerkit paljonko on aloituspaikkoja sijoituspaikkoja paljonko on ohjaavia henkilöitä henkilöresursseja

vaikka sosiaaliturvan esittelevätkin toiset ministerit niin kuitenkin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaoikeuden pitäisi olla työministerillekin ihan niitä ykkösasioita ja uskon kyllä että ministeri ihalainen tähän paneutuu

kun mies oli myynyt jo kalustonsa sopimukset oli irtisanottu kaikista rekistereistä vetäydytty ja mies yrittäjämies oli siirtynyt itse jo eläkkeelle niin hänen puolisonsa katsottiin vielä työllistyvän siinä yrityksessä mitä ei ollut enää olemassakaan

mutta miten sitten voidaan kuvitella että harjoitetaan yksilöllistä palvelua työ ja elinkeinotoimistoissa jos toteutetaan tämä uudistus että esimerkiksi lappiin joka on yksi kolmasosa suomen pinta alasta jatkossa jäisi vain yksi työvoimatoimisto

ilman muuta pitäisi mennä siihen suuntaan että jos ei muuta niin julkisen sektorin tukitoimin järjestetään se ensimmäinen työpaikka että nuori pääsee kuitenkin kokeilemaan koulutuksen jälkeistä ammattitaitoaan

siellä muutetaan vaan passiiviaikainen tuki työmarkkinatuen suuruisena niin sanotuksi aktiivitueksi ja koko summa lasketaan lisäpanostukseksi mitä se suinkaan ei ole

ja kun sitten nämä nuorten yhteiskuntatakuurahat on niin sanotusti korvamerkitty työ ja elinkeinoministeriön määrärahoista niin se tarkoittaa että kun kehykset ovat liian ahtaat jo ennestäänkin niin sitten joku muu ryhmä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät joiden määrä on koko ajan kasvamassa jää entistä huonompaan asemaan

silloinhan maa jälleenrakennettiin

lappi nostettiin tuhkasta lapin sodan jälkeen evakot asutettiin samoiten rintamamiehet ja maksettiin huikeat sotakorvaukset ja ainakin minun käsitykseni mukaan aika iso osa siitä kaikesta toiminnasta tehtiin velkarahalla mutta silloin oli suunta oli aikamoinen pakkokin mutta näistä kaikista toimista johtui se että esimerkiksi metalli ja metsäteollisuus kehittyivät hyvin nopeasti ja vahvasti ja niistä tuli sitten seuraavan suomalaisen teknologiamurroksen pohja

nimittäin jos puhutaan työelämästä ja tuottavuudesta niin talvisodassa ensimmäisen kerran suomalainen oikeisto tunnusti suomalaisen työntekijän oikeudet ja se on varmaan ollut sitten yksi äärimmäisen tärkeä tekijä sen suhteen että suomalainen työelämä lähti siihen kehitykseen kuin lähti ja että työntekijöillä oli tunnustettu asema

kyllä sellainen työntekijä joka kokee että hänellä on ainakin osittain oman työn autonomia ja että hän on itsellinen toimija myöskin siinä työyhteisössä varmaan tuottaa paremmin kuin semmoinen jota pidetään suoraan alistetussa asemassa jota aina käskytetään

arvoisa puhemies

eli nyt kun sote ratkaisu tulee muuttamaan jokaisen kunnan asemaa ja toimintamalleja oleellisesti riippumatta siitä minkä muodon se lopulta saa niin tällaisessa tilanteessa ehkä tärkeimmän kuntien tukiorganisaation sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua ollaan leikkaamassa hyvin ikävällä tavalla ja täytyy muistaa että sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta on lakisääteistä

valiokunta toteaa että leikkaus vaikeuttaa myös sosiaali ja terveydenhuollon laajan integraation toteutumista sillä sote uudistuksen onnistuminen edellyttää vahvaa kehittämistä missä osaamiskeskuksilla on keskeinen rooli yhdessä sote alueitten kanssa

arvoisa puhemies

vielä sitten kun ollaan aika lähellä itsenäisyyspäivää eun ja suomen suhteesta

kävi niin että kun suomi liittyi euroopan unioniin monet pelkäsivät jäsenyyden vähentävän suomen täysivaltaisuutta omissa asioissaan ja kiistatonta on että suuri osa näistä peloista on toteutunut

suomen kohtalo on aiemmin kytkeytynyt tukholmamoskovaberliini kolmion varaan mutta nyt täytyy sanoa että suomella ei ole ollut omaa talouspolitiikkaa

on peesattu saksaa ja meitä hallitaan eun yhteisellä rahalla ja rahaliitto emussa unionin pakkokeinoihin kuuluu sisäinen devalvaatio joka on suomeksi sanottuna työttömyyttä irtisanomisia valtiovallan privatisointia palkkojen ja eläkkeitten alentamisia sosiaaliturvan alasajoa

tämä on koko euroopan unionin integraation ydin ja jos sitä ollaan lähdetty ajamaan joltain suunnalta niin sitten se tie kuljetaan loppuun asti jos sille ei esteitä laiteta

vaikka hallituksen esityksen esittelytekstin pääasiallinen sisältö pituudessaan ei ole mikään tavattoman iso niin tämä kuitenkin liittyy äärimmäisen tärkeisiin asioihin

kun sitten vielä kaikki eu lait ovat ylempiä kuin omat vastaavat lakimme niin tämä ensisijaisuus tarkoittaa sitä että silloin valta on annettu tuomioistuimille ja eun toimivaltaa on laajennettu aloille joille jäsenvaltiot eivät ole sitä unionille luovuttaneet

silloin kun puhutaan siitä ohjauksesta ja hallinnasta niin päästään kyllä asian ytimeen kun muistaa että meillä on olemassa jo talouskurisopimus

kun muistaa mitkä meidän euroopan vakausmekanismisitoumukset ja muut tukikahleet ovat niin kyllä me aika pitkälle tässä talousintegraatiossa olemme edenneet

sitten kun täällä sanotaan esityksessä vielä että tällä halutaan tehdä selväksi virkamiehen hänen esimiehensä ja ministereitten keskinäiset suhteet niin ei vieläkään ole kyllä selvinnyt se kuka antoi kreikan vakuussopimuksen salaamisesta määräyksen

kuluvan vuoden helmikuussa siirryttiin viidentoista hätäkeskuksen aluejaosta kuuden hätäkeskuksen suuralueisiin eikä muutos mene ongelmitta

on elintärkeää että hätäkeskukset toimivat kiitettävästi kaikkina vuorokauden aikoina sekä myös isoissa onnettomuus ja katastrofitilanteissa

esimerkiksi lapissa on tingitty koko turvallisuuskoneiston henkilöstössä niin hätäkeskuksissa poliisissa tullissa kuin rajavartiostossa ja kun siihen lisää vielä palokuntien päivystyssopimusten takkuamisen ainekset isoonkin onnettomuuteen ovat olemassa

lappi on kuitenkin luontonsa puolesta pitkien etäisyyksien vuoksi harvan asutuksen vuoksi ja sen vuoksi että matkailuaikana paikalla oleva väestön väkimäärä moninkertaistuu erityisen haavoittuva tämmöisille muutoksille joita ei ole pohdittu loppuun asti

siirtyminen kuuteen suuralueeseen hätäkeskuslaitoksessa heikentää hätäkeskuspäivystäjien paikallistuntemusta mikä ei kuitenkaan ole vähäpätöinen asia vaikka sitä yritetään mitättömäksi tehdä

hallituksen esityksen asiantuntijakuulemisissa hallintovaliokunnassa tähän ongelmaan kiinnittivät huomiota monet asiantuntijat

ongelma on selvästi olemassa ja tieto tästä on esitetty valiokunnalle mutta tästä huolimatta hallituspuolueen kansanedustajat ovat toteuttamassa selvästi kansalaisten turvallisuutta heikentävän uudistuksen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyseinen työntekijä muistuttaa myös että viime aikoina otsikoissa olleet tapaukset hätäkeskuspäivystäjien epäasiallisesta tehtävien hoidosta ovat hyvä esimerkki siitä mitä seuraa jos työstä tulee liukuhihnatyötä eikä sali ole kenenkään hallussa työnjohdollisesti

ihminen ei ole kone

jos vedetään liian tiukalle tulee herkemmin virheitä mitä hätäkeskustyössä ei saa tulla onhan kyseessä ihmisten henki ja terveys ja muu turvallisuus

eikö nyt olisi paikallaan että kun on aivan selvästi nähtävissä että näitä rakennemuutospaikkakuntia tulee lisää ja tämä on kohtapa tärkein työkalu reagoida niin ainakin tämä määräraha olisi pidetty vähintään entisellään

valtion tuottavuusohjelman kielteisistä vaikutuksista on jo tarpeeksi esimerkkejä

hätäkeskusuudistus maksaa kymmeniä miljoonia euroja ja sen rahoittaminen julkisen talouden epävarmassa tilanteessa on hyvinkin epävarmaa

arvoisa puhemies

eli valtiontalouden vakauteen ohjaukseen ja hallintaan liittyy kyllä se että päättäjillä jotka myös lukevat sitten niitä talousennusteita ja arvioivat pitävätkö ne kutinsa silloin kun he arvioivat niitä tulee olla tieto myöskin siitä mitkä ovat senhetkiset valtion sitoumukset

ja minä pidän hälyttävänä sitä että kun taloudesta pitää saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva ja mieluusti vielä niin että siinä pystyy kurkistamaan sitten vähän tulevaankin aikaan että ainakin ne perusasiat ja ennusteet pitävät paikkansa niin jos tätä ei ole se mikä voi realisoitua ja mikä vaikuttaa kaikkeen talouden vakauteen ja ohjaukseen on se että ne riskit lähtevät purkautumaan jostakin laidasta

se maininta on valtion budjettikirjasta poistettu

hälyttävää on että poliitikolla ei ole näin vahvat sitoumukset valtavat sitoumukset käytännössä tiedossa auki kirjoitettuna silloin kun he tekevät kovia päätöksiä

ja aika kuvaavaa on että tämä vaietaan huomiota ei kiinnitetä siihen sitoumukseen vaan siihen että tämän ennusteen tekijän pitää olla täysin riippumaton

epäilen että se liittyy siihen että kun halutaan vetää talouden nyöriä tiukalle uusliberalistisin opein niin silloin voidaan sanoa että siellä teidän maassannehan on se virkamies joka on täysin riippumattomana sanonut että nyt on tullut pää vetävän käteen ja nyt pitää alkaa harjoittamaan sitä talouspolitiikkaa mikä euroopan unionista sanellaan

he yksiselitteisesti toteavat että valinnanvapaus voitaisiin ottaa käyttöön mutta sitten ettei työttömyyskassa tekisi edullisemmuusvertailua etuuksien välillä vaan hakijan tulisi itse hakiessaan tietää kumpaa etuutta hakee

hyvin selkeä järjestelmä ja se on meidänkin valiokunnassamme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuultu virkamieskanta joka paisutteli sitä kuinka hankalaksi se homma menee ja asiakas itse ei voi arvioida sitä mikä malli hänelle on edullisin

arvoisa puhemies

tämä luontopalveluitten rahoitustilanne on todella hälyttävä

keväällä keskustelimme pallas lakikäsittelyssä nimenomaan siitä missä järjestyksessä täällä luonnonsuojelualueella pitää edetä ja painotettiin sitä että ensin pitää olla palvelu ja reittivarustus kunnossa niistä vastaamassa riittävä hehkuva taivasta on se riittävä henkilöstö ja nyt sitten olemme siinä tilanteessa että näin valtava säästö tehdään kahden ministeriön osalta

tämä lyö kynsille sekä matkailuelinkeinoa luonnon virkistyskäyttäjiä että luonnonsuojelun perimmäisiä tavoitteita

tässä tilanteessa se keskustelu mikä käytiin keväällä on täysin päinvastainen kuin tämä budjettiesitys

toinen vielä isompi kysymys

aina kun on puhuttu uudistuksista kehittämisestä silloin kun ne on annettu ylhäältä alaspäin se on tarkoittanut tuolla syrjäseuduilla pienissä ja keskisuurissa kunnissa vähäväkisillä seutukunnilla aina rajuja leikkauksia

monessa muussakin uudistuksessa on nähty kun sanotaan että se koulutus ei kuitenkaan katoa siltä paikkakunnalta että vain hallinto keskitetään että hyvin usein melkein säännönmukaisesti käy niin että ensin keskitetään hallinto ja sitten palvelut

koulutuksen järjestäjät päättävät oppilaitoksista toimipisteistä ja niiden sijainnista luvassa mahdollisesti määrätyn maantieteellisen alueen kuten kunnan sisällä